vasemmistoliitto on jo pitkään ollut huolissaan siitä että kuilu sotilaallisen kriisinhallinnan rahoituksen ja siviilikriisinhallinnan rahoituksen välillä kasvaa ja valitettavasti näin on käymässä myös lisätalousarvion käsittelyn jälkeen

ainakin toivon että siinä vaiheessa kun ministeri alkaa ohjeistaa tämän uuden lain soveltamista erityisesti kiinnitetään huomiota poliisipiireihin jotka ovat eturintamassa siinä vaiheessa kun kansalaisuushakemuksia vastaanotetaan

valitettavasti erityisesti afrikkalaiset konfliktit ovat olleet kuuluisia siitä että niissä enenevässä määrin käytetään sodankäynnin välineenä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa jopa joukkoraiskauksia

itse omassa alkuperäisessä lakialoitteessani esitin tämän lisäksi että syntyminen suomessa takaisi mahdollisuuden hakea kansalaisuutta

arvoisa puhemies

lapsen kansalaisuuden syntymähetkellä vaikka hän syntyisi turussa tampereella rovaniemellä tai oulussa määrittää hänen äitinsä kansalaisuus ja jos äidille ei ole annettu kansalaisuutta ja äiti on tässä huonossa asemassa oleva kotiäiti jolla ei ole myöskään todennäköisesti mahdollisuutta saada kansalaisuutta hänen lapsensakin jää vaille kansalaisuutta vaikka koko muu perhe ja vanhemmat lapset olisivat saaneet jo kansalaisuuden täyttäessään kieliehdot

hyvät edustajatoverit

arvoisa puhemies

hyvät edustajatoverit

kaiken maailmassa tapahtuu usein se merkillinen muodonmuutos että kuoliaaksi potkittu koira muuttuu karvakselle ei

näin valitettavasti vaan ei tämän resoluution jälkeisissä kriisinhallintaoperaatioissa ole käytännössä ollut

vanhasen suomessa ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

nämä ykn kriisinhallintaoperaatiot eivät ole pystyneet estämään joukkoraiskausten tapahtumista eivätkä myöskään huolehtimaan näitten operaatioitten puitteissa niitten raiskattujen naisten voimaannuttamisesta ja elvyttämisestä normaaliin arkeen

onneksi kulttuurialan järjestöt onnistuivat torjumaan elinkeinoelämän keskusliiton masinoimat ja hallituksen edistämät hankkeet siirtää tekijänoikeudet opetusministeriöstä temmiin pekkaroitavaksi sekä yritykset laajentaa työsuhdetekijänoikeutta mikä olisi siirtänyt merkittävän omaisuusmassan korvauksetta työntekijöiltä työnantajille

valitettavaa on että darfurin alueella ja myös tsadissa itsessänsä on käytetty järjestelmällisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yhtenä keinona

päätin että en tee syntyperään liittyvää esitystäni tässä koska totesin että kansalaisuuslaki näköjään pitää muuttaa yksi kieli kerrallaan ja yksi pykälä kerrallaan

miten suomen hallitus aikoo ohjeistaa oman joukkueemme näissä naisiin kohdistuvissa väkivaltatapauksissa

eduskunnalla olisi ollut aito mahdollisuus osoittaa että demokratia ei ole ostettavissa eivät myöskään edustuksellisen demokratian paikat

tosin sinivihreä hallitus löi tähänkin oman ideologisen leimansa jättämällä kaikista pienituloisimmat kulttuurin ja tieteen ammattilaiset alle neljän kuukauden apurahalaiset sosiaaliturvan ulkopuolelle

kokoomukselta kepulta ja rkpltä tätä osasikin jo odottaa tämän vaalityöryhmän jälkeen ja sen toiminnan jälkeen mutta täytyy myöntää että toinen pettymykseni aihe ovat olleet vihreät jotka jälleen kerran tässä talossa osoittavat toimivansa toisin kuin tämän talon ulkopuolella

kiitos kulttuurin ammattilaisten aktiivisuuden emme nyt joudu käsittelemään selontekoa joka ulkoistaisi kaupallistaisi ja eriarvoistaisi kulttuurisia oikeuksiamme yhtä avoimesti ja sitovasti kuin selonteon edellinen versio teki

tarastin toimikunnassa vihreät ansiokkaasti olivat tukemassa sekä vaalikampanjakattoa että ennakkoilmoitusvelvollisuutta

arvoisa puhemies

viime kesänä pääministeri kyselytunnilla ilmoitti että urheilupolitiikkaan eivät kuulu ihmisoikeuskysymykset kun kyse oli vierailusta pekingin olympialaisiin liittymisestä eekää vierailusta pekingina revityttää autoon on

meillä niin kuin muuallakin ihmisoikeuksien toteutuminen ja toteuttamistahto ovat täysin riippuvaisia siitä ihmiskuvasta jonka varaan politiikkaa tehdään

hivenen aikaisemmin venäjän toimittajamurhien yhteydessä täällä myös valtioneuvoston jäsen totesi että kauppapolitiikka ja ihmisoikeudet eivät kulje käsi kädessä suomessa

lain lähetekeskustelun yhteydessä vasemmistoliitto julkaisi oman rinnakkaislakialoitteensa ja siinä ne kaksi isoa poikkeamaa hallituksen tänne tuomasta esityksestä koskivat juuri vaalikampanjakattoa ja ennakkoilmoitusvelvollisuutta

sinivihreä selontekoslangi edistää jatkaa lisää laatii kehittää ja tunnistaa sen sijaan että se takaisi rahoittaisi päättäisi innovoisi ja tekisi

kokoomuksen keskustan vihreiden ja rkpn hallitus suoltaa päätöksensä yhteisvastuuttomasta mahdollisuuksien maailmasta ja asiakaslähtöisen hyvinvoinnin ideologiasta

miten valtioneuvosto on itse asiassa ohjeistanut kauppapolitiikkaa käytännössä harjoittavat tahot esimerkiksi silloin kun kyse on venäjän ja kiinan kaltaisista maista joissa selvästi on kansainvälisten järjestöjen osoittamana tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia

selonteon heikko kohta on siihen sisällytetty huipputason poliittisen sitoutumisen epävarmuus

hallitus pääsääntöisesti typistää ihmisyyden kuluttajuuteen tai ostettavaksi työpanokseksi ja yllyttää yhteisvastuumme ulkoistamiseen ja kilpailuttamiseen tavalla jossa ihmisoikeudet tallautuvat yksilötasolla järjestelmän jalkoihin

vaalikampanjakaton kohdalla kyse oli poliittisesta valinnasta poliittisesta valinnasta sille että aivan aidosti useammalla suomalaisella on aito mahdollisuus asettua ehdokkaaksi vaaleissa

oireellista on ettei hallitus enää esitäkään kulttuurille omaa politiikkaohjelmaa

vanhasen valtakunnassa ihmisoikeudet ovatkin muodostuneet irralliseksi politiikan lohkokseen johon palataan jos ja kun ne eivät vaikeuta voitontavoittelusta ja tulo ja hyvinvointierojen kasvattamisesta kumpuavan politiikan toteuttamista millään tavalla

ben zyskowicz mielellään kokoomuslaisesta näkökulmasta ja kokoomuslaiset rahoittajat tuntien esittää täällä aivan aidosti se että kaikilla ei ole samanlaista mahdollisuutta kuluttaa satojatuhansia euroja vaikkapa eduskuntavaalikampanjaansa on este ja on noussut yhä useammin esteeksi myös sille että ehdokkaat eivät asetu ehdolle

todennäköistä onkin että maamme seuraava valtiovarainministeri hautaa edeltäjiensä tavoin tämänkin selonteon mappi öhön josta jo löytyvät sellaiset hankkeet kuin taide ja taiteilijapoliittinen ohjelma strategiset linjaukset kulttuuri ja taideinstituuttien tukemiselle kulttuuri tietoyhteiskunnassa strategia sekä kirjasto maaseudun ja taajamien monipalvelukeskuksena ohjelma

arvoisa puhemies

tuloksena on että tänäänkin tässä salissa ristiriita ihmisoikeusselonteon ja samaan aikaan eduskuntaan tuotavien hallituksen esitysten välillä on räikeä

mutta kulttuurin ammattilaisten ja vasemmiston yllätykseksi selonteko ei vastaa tämän päivän kulttuurisiin haasteisiin vaan siirtää ongelmien ratkaisua vuosikymmenillä

sellaista summaa ei todellakaan löydy opiskelijan taskusta sellaista summaa ei todellakaan löydy työttömän taskusta eikä sellaista summaa taida löytyä pätkätyöläisenkään taskusta ja valitettavasti näitä tahoja eivät kehittyvien maakuntien isänmaalliset miehet myöskään ole tukemassa

siksi kulttuuripoliittista selontekoa ei voi yksinkertaisesti irrottaa niistä ratkaisuista joita sinivihreä hallitus on tehnyt ja on parhaillaan tekemässä

päätoimittaja johanna korhosen taannoinen työsyrjintätapaus puolestaan on vain jäävuoren huippu siinä työelämätodellisuudessa jossa tutkitusti seksuaali ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen altistaa selkeälle työsyrjinnälle

siksi mielestäni vaalikampanjakatolla olisi aidosti saavutettu se pieni tasaava mahdollisuus että myös ne henkilöt jotka eivät ole samanlaisten rahalähteitten äärellä olisivat uskaltautuneet antamaan oman nimensä käyttöön ja oman tarmonsa käyttöön vaalikampanjaan

toisaalta perheen ja työn yhteensovittamisen oikeus on kaukana monen lapsiperheen arjesta etenkin jos kyseessä on yksinhuoltajaperhe tai perheen molemmat vanhemmat ovat samaa sukupuolta

arvoisa puhemies

nyt näyttää siltä että hallituksen linja on että ihmisen kyvyt tai ihmiset halut edistää omalla panoksellaan demokratian toteutumista kunnissa valtakunnassa euroopassa tai vaikkapa presidenttinä eivät enää olekaan niin tärkeitä vaan tärkeitä ovat rahakkaat sponsorit

nämä leikkauksethan aidosti riistävät ihmishenkiä ja hidastavat naisten ja tyttöjen aseman vahvistamista sekä lisääntymis ja seksuaalioikeuksien ja terveyden edistämistä globaalin talous ruoka ja ilmastokriisin aikana

arvoisa puhemies

on oikeastaan aika hienoa olla todistamassa takapakkia hallituksen harjoittamalle valtionyhtiöiden ja valtio omistajuuden ulkoistamis ja myymispolitiikalle

olen myös pettynyt siihen että eduskunnassa ei otettu käyttöön tätä mahdollisuutta ilmoitusvelvollisuuteen etukäteen

edes täällä suomessa oikeus ihmisarvoiseen asumiseen ei yksinkertaisesti toteudu tuhansien asunnottomien osalta eikä ainakaan niiden asunnottomien alkoholistien kohdalla jotka poliittisilla päätöksillä sijoitetaan rähjäisiin paloherkkiin hylkytaloihin

siitä mielestäni tässä fingridinkin kohdalla on kyse ja huoltovarmuuden kannalta on tietysti täysin kannattava hankinta tämä valtionosuuden lisääminen

itsemääräämisoikeus oikeus riittävään toimeentuloon tai vaikkapa nuorisotakuun takaama oikeus toisen asteen koulutukseen eivät koske kaikkia vammaisia mielenterveyskuntoutujia maahanmuuttajia tai romaneja

vasemmiston mielestä reilu kulttuuri edellyttää myös reiluja pelisääntöjä ja reilua työnantajuutta

kuinka järkevänä olette pitänyt hallituksen tähänastisia toimia joilla on selkeästi ihan tällaisia keskeisiä huoltovarmuuteenkin liittyviä valtionyhtiöitä ja valtion omistajuuksia vähennetty

mutta samalla tavalla kuin vaalikampanjakatto olisi asettanut rajat sille kuinka paljon rahaa törsätään vaalikampanjoihin ennakkoilmoitus olisi myös antanut äänestäjien ja toimittajien tietoon sen mihin intressiryhmiin kyseinen ehdokas kuuluu

erityisesti huonoina aikoina poliittiset arvovalintamme paljastavat kenen etua poliitikot ajavat ja miten paljon poliitikot muiden hyvinvointia arvostavat

siksi verottajan poliisin ja työsuojeluviranomaisten resursseja ja kulttuurialan osaamista on vahvistettava välittömästi ja sanktioita reilujen pelisääntöjen rikkomisesta kovennettava

toinen kysymys liittyy yritystukiin

oikeus kattavaan perusterveydenhuoltoon ja oikein ajoitettuun toimeentulotukeen toteutuu käytännössä yhä harvemman pienituloisen ihmisen kohdalla kokoomuksen keskustan vihreiden ja rkpn hylätessä kunnat ja kuntalaiset hädän hetkellä

tällä samalla lisätalousarviolistalla on arkun kiinnilyönti matalapalkkatuelle joka oli ehkäpä kallis ideologinen kokeilu jonka työllisyysvaikutukset olivat vähintäänkin olemattomat jos edes sitä

jälki ilmoitus ei esimerkiksi omalla kohdallani tule seuraavissa euroopan parlamentin vaaleissa kertomaan että olen tradekan hallinnon jäsen ja tulen todennäköisesti saamaan tradekalta tukea omaan vaalikampanjaani

on kauhistuttavaa nähdä kuinka moni poliitikko on suomessakin valmis hylkäämään lähimmäisensä ja toteuttamaan raakaa eriarvoistavaa ja epäoikeudenmukaista politiikkaa

tarvitsemme myös tekoja joilla torjutaan isojen mediayritysten halut rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia nauttia taiteesta ja teoksista

olisiko syytä jatkossa harkita että huomattavasti parempaan tutkitumpaan tietoon perustuisivat hallituksen uudet yrityksille työllisyyteen suunnattavat tuet

yhtä vähän toimittajilla on ilman tätä ennakkoilmoitusvelvollisuutta mahdollista kysyä mitä tarkoittavat tulevien vaalien kehittyneiden maakuntien miehet keitä intressitahoja nämä maakuntien miehet edustavat

taantuman ja elvytyksen varjolla julkisia peruspalveluitamme heiken netään maksullistetaan ja kaupallistetaan sekä viimesijaista perusturvaamme leikataan

sinivihreän hallituksen haave siirtää tekijänoikeusasiat markkinaoikeuden ratkaistavaksi vie kuitenkin pohjan siltä että tekijänoikeusjärjestelmää kehitettäisiin kunnioittaen sekä tekijöiden oikeuksia ja toimeentulomahdollisuuksia että edistäen kulttuurin kuluttajien oikeuksia

hallitus on myös epäonnistunut turvaamaan oikeuden riittävään terveelliseen ravintoon maailmalla mutta myös täällä suomessakin ainakin niiden lasten osalta joiden kohdalla kouluruokailu on päivän ainut lämmin ateria ja juuri tuosta aterialautasesta tingitään pois vihannekset ja hedelmät

nyt tämä mahdollisuus on ollut julkiselle sanalle ja äänestäjille vasta jälkikäteen ja tätä mahdollisuutta eduskunnan enemmistö hallituksen muodossa ei ilmeisesti halua olla edistämässä

se rankaisee suhteessa eniten pienituloisia eikä sen tarkoituksenakaan ole aikaansaada pysyvää muutosta kohti kestävämpää kehitystä vaan sitä käytetään ennen kaikkea paikkaamaan epäoikeudenmukaisten vain rikkaimmille myönnettyjen veroalejen ja verohelpotusten jälkeensä jättämää aukkoa

ne tuhannet ihmiset jotka jonottavat pelastusarmeijalta ruokakassiaan ovat elävä todiste hallituksen epäonnistumisesta ihmisoikeuksien toteuttamisessa kotimaan politiikassa

hallituksen harjoittaman veropolitiikan seurauksena ruoka asuminen sähkö lämmitys ja joukkoliikenteen taksat vievät ensi vuonna entistäkin suuremman osan jokaisen suomalaisen tuloista

moni teatteri orkesteri ja musiikkitapahtuma ajautuu konkurssiin jo lähivuosina jos ei valtionosuuksiin tule lisäyksiä jos ei epävarmalla veikkausrahalla tai kunta avustuksilla eläviä laadukkaita kulttuuritoimijoita päästetä lain suojiin ja verorahoituksen piiriin tai jos hallitus toteuttaa aikeensa myydä esittävän taiteen tarvitsemien langattomien mikkien käyttämät radiotaajuudet

ihmisoikeudet eivät yksinkertaisesti vanhasen valtakunnassa ohjaa politiikan tekoa tai rahanjakoa ja tämä asenne suodattuu jopa hallituksen omaan ihmisoikeusselontekoon

erityisesti hallituksen verolinjaukset lisäävät lapsiperheiden pitkäaikaistyöttömien pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten eläkeläisten taloudellista ahdinkoa

vanhasen hallituksen ihmisoikeusselonteko on oiva kokoelma periaatteita ja sopimuksia joiden pitäisi teoriassa sitoa suomalaista poliittista päätöksentekoa

ihmisoikeusselonteko myös avoimesti kirjaa kaikki suomen saamat tuomiot ihmisoikeusrikkeistään mutta selonteko vaikenee ja jättää täysin analysoimatta sen miksi näiden osin jopa moneen kertaan saatujen tuomioiden aiheita ei ole korjattu

tänään marginaalikulttuurien kolmen saamen kieliryhmän ja muiden eri vähemmistöjemme kulttuurien tuki on olematonta tai korkeintaan hataralla pohjalla

selonteko myös vaikenee siitä miten kokoomuksen keskustan vihreiden ja rkpn omat päätökset vaikuttavat ihmisoikeuksien toteutumiseen täällä meillä ja maailmalla

siksi tarvitsemme aitoja panoksia kulttuurikirjomme vaalimiseen jo ensi vuoden budjettiin ja ennen kaikkea tarvitsemme pikaisesti lisää julkista budjettirahoitusta estämään kulttuuristen lähipalveluidemme täydellinen tuhoutuminen

näin on tutkitusti siksi että perusturvan jälkeenjääneisyys ja poliitikkojen arvovalintoina tekemät lyhytnäköiset leikkaukset terveydenhuollossa päiväkodeissa ja kouluissa leikkaavat köyhimpien lastemme ja nuortemme hyvinvointia pysyvästi

zyskowiczkin puuttui on se että osalla tai ainakin aika usealla naisehdokkaalla tuppaa olemaan mahdollisuus päästä eräitten naistenlehtien ilmoituksiin tai jopa päivittäin ilmestyvien iltapäivälehtien isoihin juttuihin ja tietysti olisi mielenkiintoista tulkita onko esimerkiksi omalla kohdallani seuran kolmen aukeaman juttu nyt sitten vaalikampanjarahoitukseen kuuluvaa vai ei

eikä tämä ole ihme sillä hallitus harvoin sotkee ihmisoikeus poliittisia kysymyksiä mihinkään saatikka veropolitiikkaansa kuntapolitiikkaansa kauppapolitiikkaansa tai vaikkapa urheilupolitiikkaansa ja hallituksen jäsenet myöntävät tämän itse

sanojen tasolla selonteossa kulttuuri määritellään kuuluvaksi perusoikeuksiimme ja kulttuuripalvelut määritellään osaksi peruspalveluitamme

sen osoittaa vanhasen hallitusten rapauttama kirjasto museo teatteri musiikkiopisto ja vapaan sivistystyön verkosto joka vielä muutama vuosi sitten kattoi lähes koko maan

kun esimerkiksi pääministeriltä tivattiin kyselytunnilla hänen ihmisoikeusnäkökulmasta arveluttavaa osallistumistaan pekingin olympialaisiin hän ykskantaan totesi että me emme sotke poliittisia kysymyksiä olympialaisiin

kulttuuriset lähipalvelut yhteiset henkiset olohuoneemme eivät yksinkertaisesti enää ole kaikkien ulottuvilla ruuhka suomen ulkopuolella ja helsingin ylipormestari jussi pajusen lahtauslista tuskin on ainokainen ruuhka suomen sisälläkään

tai kun ulkoministeri stubbilta taannoin tivattiin miten suomalaiset rauhanturvaajat koulutetaan kohtaamaan järjestelmällistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tukemaan sen poistoa hän ehkä kokemattomuuttaan sanoi toivovansa etteivät suomalaiset näe sellaista

se ei ole tasokorotus ja meillä on isoja ongelmia juuri perusturvan kohdalla ja erityisesti niitten lapsiperheitten kohdalla joilla on pitkäaikaistyöttömyys ongelmana

tekoja kulttuurin pelastamiseksi tarvitaan siis tänään

on ihmisten aliarvioimista että toimeentulotukileikkauspäätöksen kanssa samaan aikaan eräät hallituspuolueista julistautuivat perusturva ja perustulopuolueiksi

koska laki ei alun perinkään vastannut vasemmistoliiton käsitystä reiluista pelisäännöistä tai siitä miten mahdollistetaan mahdollisimman monen ihmisen ehdokkuus teimme oman rinnakkaislakialoitteemme joka lähtökohtaisesti lähti tarastin työryhmän ehdotuksesta

kuuluisien kolmen apinan tavoin hallitus ei siis näe kuule tai puhu ihmisoikeusloukkauksista ellei paketin päällä erikseen lue että kyse on ihmisoikeusloukkauksista

työmarkkinatuki ei ole seurannut sitä kehitystä mitä kustannukset ovat tässä vuosien varrella olleet

siksi julkisin varoin on varmistettava että kaikilla suomalaisilla on asuinpaikasta ja varallisuustasosta riippumatta mahdollisuus kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin omaehtoiseen harrastamiseen jo tänään

onhan pääministeri toivottavasti tietoinen siitä että esimerkiksi lapsilisän indeksikorotus tai jonkun muun perusturvan indeksikorotus leikkautuu toimeentulotuesta

meidän ehdotuksemme sisälsi sekä tämän ennakkoilmoitusvelvollisuuden että vaalikampanjakaton mutta toisin kuin työryhmä oli esittänyt totesimme että ne summat joita siinä esitettiin olivat tähtitieteellisiä jos sitä katsottiin tavallisten suomalaisten näkökulmasta

mutta vaadimme että tämä instituutio on riittävästi resursoitu ja täysin hallituksesta ja eduskunnasta riippumaton elin jonka tehtävänä on kokonaisvaltaisesti arvioida kaikkea päätöksentekoa ihmisoikeuksien toteutumisnäkökulmasta siis myös eduskunnan ja hallituksen

vasemmiston mielestä kulttuuri ja taide ovat elämänlaatumme ja hyvinvointimme kannalta itseisarvo jonka merkitystä emme voi euroina mitata

ihminen ei etsi elämyksiä televisiosta radiosta konserteista teattereista kirjastoista tai museoista lisätäkseen aineellista hyvinvointiaan vaan lisätäkseen ymmärrystään maailmasta rakentaakseen minäkuvaansa ja kerätäkseen ajatuksia ja voimia arjesta selviämiseen

vaadimme myös että tälle instituutiolle annetaan riittävät työvälineet puuttua ja rangaista silloin kun hallitus eduskunta viranomaiset tai kuntapäättäjät vaarantavat tai laiminlyövät yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien yhdenvertaisia oikeuksia

yksityissektorin ulkoistaessa ihmisiä työpaikoilta hyvä hallitus olisi pohtinut miten julkinen sektori säilyttää ja luo työpaikkoja

sen sijaan hivenen paremmin koulutetuilla ja jo suomessa syntyneillä maahanmuuttajalapsilla on selkeämpi polku tästä lähtien tämän kielipykälän kautta suomen kansalaisuuteen

parhaimmillaan kulttuuri luo yksilöistä yhteisöjä